sen ajatus on rakentaa oikeudenmukaisempi ja älykkäämpi liikennejärjestelmä ja myös maksujärjestelmä tähän maahan ja siinä katsotaan tämä kokonaisuus lävitse koko maksu ja veropolitiikan osalta

ilmeisesti on tarkoituksena ajaa karille koko verotulopohja ja yksityistää koko palvelukenttä sen tiimoilta

eli taustat ovat olleet hiukan erilaiset silloin kun on keskustelua käyty ja sen vuoksi olen asiaa kritisoinut että on hiukan erilaisista lähtökohdista lähdetty aikanaan siinä lainsäädännössä liikenteeseen

liityntäpysäköinti on iso kysymys liittyen suunnitteluun ja siihen millä tavalla huomioidaan kaikki liikennemuodot silloin kun liikennesuunnitelmia tehdään

en tiedä kun tämä on kerran määritelty elvyttäväksi liekö se sitten jo sitä elvytystä joka luokitellaan valmiiksi täysin epätoivoiseksi yritykseksi jo alkumetreillä

asia minkä edustaja vehviläinen otti esille haja asutusalueiden kyytitakuusta

sitten kun on tämä lausumakysymys joka tässä on tietysti kauniisti kirjattu että eri keinoilla lähdetään rakentamaan riittävän kattavaa toimivaa ampumarataverkostoa niin haluaisin kuulla sitten millä momentilla on varattuna rahaa tai onko mahdollisesti tulossa lisätalousarvioissa jollekin momentille lisärahaa alueille että tätä voidaan aidosti toteuttaa koska on aivan selvä asia että isolla osalla kunnista ei ole mistä laittaa omaa rahaa näitten ampumaratojen uusimiseen ja kunnostamiseen

luultavasti

arvoisa herra puhemies

globalisaatiotalouden professori heikki patomäki arvioi iltalehdessä että maailmassa kytevät jo uuden nykyistä pahemman talouskriisin siemenet

sanoisin näin että katsotaan kaikki ne olemassa olevat ja käytettävissä olevat resurssit lävitse ennen kuin ruvetaan miettimään mitään uusia lentoasemia tai uusia rakenteita nykyisten rinnalle

arvelen että sitä tarvetta on ollut aikaisemminkin mutta jatkossa tulee olemaan varmasti aika laajamittainen ja myös taloudellisesti merkittävä muutostarve kun tätä lainsäädäntöä muutetaan

hänen mukaansa kuplan kehittymistä voidaan hillitä ainoastaan jos maailman valtiot saavat nuijittua lävitse kaikkein kunnianhimoisimmat suunnitelmansa rahoitusmarkkinoiden säätelemiseksi

se mikä mietityttää tässä keskustelussa edelleen on se että kun sanotaan näin että asetuksella ikään kuin korjataan tai asetuksella rajataan ja kuvataan millä tavalla asiat tulee hoitaa niin minun mielestäni ei voi olla niin että näin vakavissa kysymyksissä eduskunta piiloutuu asetuksen taakse ottaen huomioon että me olemme täällä käsitelleet useampi vuosi jätevesiasetusta joka oli kyllä tietääkseni varsinainen susien susi

viitaten patomäen lausuntoon ja ylipäätänsäkin kuluneen vuoden kokemuksiin siitä että pahimmillaan valvomaton ja suitsimaton sekä äärimmäiseen riskinottoon kannustava rahoitusjärjestelmämme ei ole vakaalla pohjalla kannatan ed

sitä ei ole tähän vain auki kirjoitettu koska ne hankekokonaisuudet muotoutuvat tietysti sitä mukaa minkälainen suunnittelutilanne ja tarvetilanne maakunnilla ja alueilla milloinkin on

sen verran on sanottava tästä kevyen liikenteen väylien rakentamisesta että meillähän on yhtenä hankekokonaisuutena pienet liikenneturvallisuutta parantavat kohteet

jonkun verran me olemme muutama miljoona euroa aina eduskunnasta saaneet joulurahana ja näitä on pikkuhiljaa lähdetty tekemäänkin mutta se käytettävissä oleva rahamäärä on niin pieni että se näkyvyys jää varsin rajalliseksi

no se mitä jäin miettimään mistä kerrottiin liittyen edustajakollega mustajärven lausumaehdotukseen on se että toivon että tämän puheenvuoron jälkeen edustajakollega rantakangas näyttää minulle sen kohdan missä tässä valiokunnan mietinnössä on se klausuuli joka kertoo että nuoria ei lähdetä kiskomaan taloudellisesti tällä lupamenettelykuviolla koska minä en usko ennen kuin olen nähnyt kirjattuna sen kohdan että se on oikeasti olemassa

olen niin mettäpökiö

oikeastaan sen palautteen perusteella mitä tuolta kentältä on tullut ja uskoisin että kansanedustajan tehtävänä on kuunnella myös sitä palautetta mitä kentältä kuuluu voi kysyä kyllä ihan oikeasti kuinka moni niistä ihmisistä jotka ovat aseharrastajia ja metsästyksenharrastajia mutta samalla kärsivät myös mielenterveyden ongelmista tai päihdeongelmista uskaltaa mennä lääkäriin sillä riskillä että se viimeinen elossa pitävä harrastus voi lähteä sitten sitä kautta kiitämään

siis täällä puhutaan monessa puheenvuorossa että olis pitänyt laittaa tietojärjestelmät kuntoon olis pitäny saaha gps seuranta puhelimille olis pitäny saaha sitä tätä ja tuota

sitten vielä tuohon liikenneturvallisuuteen sen verran että syksyllä tulemme palaamaan tähän asiaan hyvin tiukasti sitäkin kautta että hallitus linjaa liikenneturvallisuuden periaatepäätöksen

sen palautteen perusteella mitä pohjoisestakin on tullut tänä päivänä jo aika tarkkaan poliisilaitoksella kutsutaan haastatteluihin ja keskusteluihin ihmisiä niitten jopa kymmenen vuotta vanhojen lääkärinlausuntojen ja viestien perusteella mitä sitten ovat saaneet niin että kyllä tässä tietynlainen linjaus on muodostunut jo ja jos ihmisiä aletaan sillä perusteella luokitella potentiaalisiksi massamurhaajiksi että heillä on jonkinkaan asteinen mielenterveyden häiriö tai ongelma on kyllä menty aika reippaasti metsikköön tämänkin lainsäädännön kanssa

vaikka kaikki sanovat että törkeät teot eivät rajaa alentamalla vähene niin se ei olekaan se peruskysymys tässä vaan se iso kysymys on se minkälaisen viestin me annamme meidän yhteiskunnassamme liikenteen ja alkoholin yhteensopivuudesta

minun mielestäni puhdas nollatoleranssi on siinä se ainoa oikea linja varsinkin kun katsomme juniorisukupolveamme joka heiluu tuolla mopojen skoottereiden ynnä muuta

toivoisin että kaikki veisivät omalla sarallansa sitä viestiä eteenpäin että pidettäisiin housut jalassa pelastusliivit päällä ja pullo korkkaamatta niin kauan kunnes päästään sinne rantaan

voiko olla liikaa vaadittu liikenteessäkään kun keskimäärin me suomalaiset vietämme siellä tunnin vuorokaudessa että edes sen yhden tunnin elämästään olisi selvin päin

jos se on liian kova tavoite liikenneministeriltä suomen kansalle asettaa niin sitten voidaan miettiä missä ne meidän arvomme ja tarpeemme oikein tässä yhteiskunnassa ovat

kiitoksia kaikille liikenneturvallisuuden kimppuun syksyllä intoa puhkuen ja asioita eteenpäin vieden

hyvää juhannusta ja kiitos kaikille

arvoisa herra puhemies

täytyy ihan alkuun todeta että tämän kokonaisuuden yhteydessä tuskin kukaan voi paukutella henkseleitään ja kehua että mahtavasti meni ainakin jos katsotaan aikaa taaksepäin

arvoisa puhemies

ei nimittäin ollut kunniaksi kenellekään että siinä tilanteessa kun pari vuotta sitten olisi ollut hyvä lyödä jarrut päälle ja katsoa tilannetta kriittisesti ja korjata tiedossa ja olemassa olevat ongelmakohdat niin poliittinen arvovaltako lienee ollut se tärkein tekijä vai mikä kun toteutettiin asioita niin että junnattiin sillä vanhalla mossella niin pitkään että kaasu vihdoin hirtti kiinni ja täräytettiin täydellä voimalla liiterin seinään

kyllösellä ei ole minkäänlaista epämääräistä harmaata aluetta siinä asiassa että kuvittelisin että köyhyys olisi ollut jollakin tapaa vähempiarvoista aiemmin

mutta sen sijaan nuorena kansanedustajana olen huolestunut siitä että vaikka elintaso nousee ajat paranevat meillä on rahaa enemmän kun koskaan niin me emme pysty laittamaan asioita siihen tärkeysjärjestykseen että nämä asiat korjataan että suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa kenenkään ei tarvitsisi olla niin köyhä että pitäisi mennä leipäjonoihin tai tarvitsisi olla niin köyhä ettei ole asuntoa tai niin syrjäytynyt ettei ole asuntoa

siinä seinässä on sitten aika monen kansalaisen kirosanoja tuolla kentällä saanut kuulla siitä kun kukaan ei ole oikein tiennyt mihin suuntaan ollaan menossa mitä odotetaan

ja siihen haasteeseen minä haastan myös teitä kokoomuslaisia kollegoita vastaamaan että me yhdessä poliittisesti hoidamme nämä asiat vihdoin ja viimein kuntoon

senkin vuoksi tietysti voisi olla hyvin jälkiviisas mutta ei sekään tätä tilannetta tietysti jälkikäteen paranna

arvoisa puhemies

se mitä itse pohdin nyt tietysti kiitoksin valiokunnan työstä että yhteinen vääntö on tuottanut tämän tuloksen niin jäin miettimään vaan niitä realiteetteja minkä kanssa tällä hetkellä eletään

olemme päässeet siihen kohtaan iltaa jolloin saamme onnellisena niittää täällä sosiaalitupon tai sanoisinko sosiaalitöpön hedelmää

meillä on ilmeisenä tavoitteena tietysti myönteisenä tavoitteena saattaa työttömät ripeästi uuden työn syrjään

nyt asetetaan kuitenkin vaatimukset ja reunaehdot kunnille jotka monella seudulla taistelevat oman resurssipulansa ja vaikeuksien kanssa

ajatuksena on ollut rakentaa meidän työttömyys ja sosiaaliturvajärjestelmäämme kannustavaan suuntaan jotta työn vastaanottaminen olisi aina taloudellisesti kannattavampaa kuin tukien varassa eläminen

sitten myös tämä valtion kuuluisa tuottavuusohjelma ainakin ympäristöpuolella tuntuu vieneen aika laaja alaisesti nämä kenttäresurssit minimiin

toivoisin tai en oikeastaan toivo vaan vaadin että meiltä löytyy tahtoa hoitaa nämä asiat sitten siihen malliin että aidosti ohjeistukset ja rahoitukset myös siirtoviemärihankkeiden osalta tulevat tämän päivän tilanteiden vaatimalle tasolle

tämän päiväisten lakiesitysten monenlaista kirjoa katsottuani kun valtionosuusuudistusta tutkailtiin oli siellä kuningastavoitteena että lainsäädäntö olisi sujuvasanaista läpinäkyvää ja yksiselitteistä

sitten semmoisia arjen viestejä liittyen näihin siirtoviemärihankkeisiin joita kannattaa varmasti tulevaisuudessa seurata eduskunnan suunnalta millä tavalla nämä edistyvät

joudun surukseni toteamaan että ainakaan työelämä ja tasa arvovaliokuntaan tuleva työvoimapalvelulaki ja työttömyysturvalainsäädännön muutos eivät mielestäni täytä näitä unelmia

elikkä on tullut aika mielenkiintoisia tapauksia vastaan millä tavalla määritetään taajama kautta haja asutusalue ja erotellaan hinnallisesti sitten hankkeiden omavastuuosuudet kansalaisten osalta

ei niitä ole kyllä täällä esityksessä toki mainittukaan mutta olisi jossain vaiheessa toiveissa että meidän työlainsäädäntömme yhdenmukaistettaisiin työttömyysturvalainsäädäntö ja sosiaaliturva samoin niin että myös kansalaisilla olisi mahdollisuus aidosti omassa elämässään tulkita ja todeta asiat niin kuin ne todella ovat eikä kaikki jäisi aina kassojen liittojen lakimiesten ja erinäisten muiden toimijoiden tulkittavaksi

törmäsinpä viime vuoden aikana jopa tapaukseen jossa tie erotti taajama alueen tai kaava alueen ja haja asutusalueen ja hinta oli kuitenkin puolet kovempi siirtoviemärin omavastuuosuuden osalta kuin sitten tavallaan tien toisella puolella kaava alueella

muutoksia tämän alueen osalta onneksi saatiin takomalla järkeä kunnallisten päättäjien päähän että ei nyt ihan voida mennä järjettömiin ratkaisuihin muutamien kymmenien metrien matkalla ja asettaa sillä tavalla ihmisiä eriarvoiseen asemaan

mutta surullista kun näitä esityksiä lukee tulee väkisinkin mieleen se ajatus että peruspohjana edelleen elää se vakaa luulo että ihmiset ensisijaisesti ovat laiskuuttaan työttöminä ja se ei tässä maassa todellakaan pidä paikkaansa

tuki voitaisiin siten myöntää myös esimerkiksi sellaisen pienpuuenergiaerän perusteella joka on peräisin valtion tai ison metsäyrityksen omistamasta metsästä

väkisenkin tuli mieleen se ajatus että noinkohan tässä sitten syntyy niitä paljon mainostettuja uusia työpaikkoja varsinkin pohjoisen suomen alueelle ja millä tavalla tämä tulee vaikuttamaan sitten kokonaistilanteeseen puun hankinnan puun keräilyn ja erilaisen puun käytön ja toiminnan suhteen

arvoisa herra puhemies

aivan ensimmäisenä välitän tosissaankin terveiset sairasvuoteella tällä hetkellä kuumeessa olevalta ministeri viitaselta jonka oman osuuden tietysti tässä teille kerron ja kuvailen

toki voi ajatella niin että hyvässä lainsäädännössä on aina jokin pieni koukku johon joku voi sitten huomatessaan takertua

mietin väkisinkin että kun tutkitaan vaikutusta työttömyyskassoihin ja sen puolen toimijoihin kokonaisuutena niin tällä hetkellä olemme saaneet tietoon että työttömyyskassat ansiosidonnaisen päivärahan osalta tekevät päätöksiä niistä hakemuksista jotka ovat tulleet toukokesäkuussa

jos ajatellaan tämänhetkistä kulukehitystä niin vielä vähemmän niitä euroja pienituloisilla ihmisillä on mistä pistää näihin tärkeisiin ympäristöä ja vesistöä suojeleviin hankkeisiin joita kukaan ei periaatteellisesti kuitenkaan kyseenalaista

mutta itseäni jäi kyllä mietityttämään noinkohan aidosti muun muassa metsähallituksen ottaminen tuen piiriin tuo todellisuudessa uusia työpaikkoja joita on mainostettu satapäin tämän energiapuuasian ympärillä tulevan

jo aiemmin käydyssä keskustelussa ja myös eduskuntakäsittelyn aikana sekä valiokuntakäynneillä on tullut hyvin selväksi kansanedustajien suuri huoli väyläverkoston tilasta ja sen tulevaisuuden kehityksestä ja siitä miten perusväylänpidon määrärahat riittävät jatkossa siihen että väyläverkosto toimii elinkeinoelämän kuljetusten ja erilaisten matkojen tarpeiden mukaisesti

kaikki suomalaiset keskimäärin haluavat suojella luontoa pohjavesiä juomavesiä mutta riittääkö meillä yhteinen ymmärrys ja yhteiset voimavarat yhteinen ponnistus siihen että me oikeasti teemme rahoitusratkaisut niin pitkäjänteisinä näidenkin siirtoviemärihankkeiden ja erilaisten tukimuotojen osalta että kaikilla kansalaisilla on aidosti mahdollisuus elää ilman pelkoa siitä että omasta mökistään joutuisi lähtemään

jokainen meistä voi miettiä että kun sinne läjäytetään nyt pahimman kesäruuhkan jälkeen vuodenvaihteesta uusi laki jossa on uusia erilaisia tavoitteita toimenpiteitä kuvioita niin tilanne ei ainakaan helpotu

erityinen huoleni tietysti kohdistuu pohjois suomeen kokonaisuutena

ison haasteensa keskusteluun tuo myös se että näkisimme lähtökohtaisesti liikennejärjestelmän kokonaisuutena eikä kilpailtaisi siitä onko raide merenkulku maantiet tai lentoliikenne irrallaan toinen toisistaan niitä suurimpia ykkösiä mitä viedään eteenpäin vaan nähtäisiin koko järjestelmä kokonaisuutena ja kehitettäisiin sitä alueiden saavutettavuusnäkökohdat huomioiden

kreikka riskien realisoituessa finanssitalot sijoittajat ja keinottelijat haluavat nyt välttää syntyvät tappiot ja siirtää riskit eri maiden veronmaksajien kannettavaksi pelotellen meitä uudella kriisillä ja laman uhalla ja kysellen olemmeko me vastuullisia poliitikkoja tekemässä vastuullisia päätöksiä

olisi toivonut näin massiivisten muutosten yhteydessä että myös ministeri olisi saapunut paikalle mutta ilmeisesti hän työkiireiden vuoksi ei ole täällä

kuinka me saamme nyt sen viestin kentälle että ketään ei todellakaan voida kotoansa sen vuoksi häätää vaan poikkeuksia on mahdollista saada siinä meillä on haastetta varsinkin kun tietää tämän ajan että vaalit ovat tulossa

pitäisi tietää minkälaiset ovat te toimistojen resurssit vastata näihin uusiin huutoihin koska edelleen harkinnanvaraisen ylläpitokorvauksen myöntäminen jää työ ja elinkeinotoimistojen tehtäväksi niissä tapauksissa jolloin henkilö ei saa työttömyysetuutta

sinä aikanahan liikkuu jos jonkinlaista propagandaa ja se kävelee tuolla kentällä vastaan suuria voittajia jotka eivät ole millään tavalla näitten asioitten kanssa ollut tekemisissä mutta kertovat kyllä voitonriemua uhkuen kuinka he ovat asioita ajaneet ja paremmaksi vieneet

arvoisa puhemies

biologia on aina biologiaa mutta edes täydellinen munasolu ei tee täydellistä äitiä tai täydellinen siittiö täydellistä isää

tahto ja kyky huolehtia lapsestaan on mielestäni merkittävämpi tekijä kuin itse biologiaan tuijottaminen

mutta yleensä tämäkin arviointi vaatii erityistä osaamista ja viesti te toimistoista on ollut se että ne erityisosaajat ovat saaneet lähteä

tämä siirtohan oli tarkoitettu siihen että pieniä parannushankkeita ja myös mietinnössä esille tuotuja keskisuuria väliinputoajahankkeita voitaisiin jatkossa toteuttaa

mielestäni ei ole koskaan luonnotonta jos kaksi ihmistä rakastavat toisiaan niin paljon että he haluavat perustaa yhdessä perheen ja vahvistaa liittonsa ja turvata lapsensa aseman

senkin vuoksi tämän asian käsittely tässä vaalien alla asettaa oman haasteensa niin viranomaisille kunnille kuin meille poliittisille päättäjillekin

selonteossa linjattiin että ostovoiman turvaava tasokorotus tulee tehdä siirron lisäksi ja se jääkin sitten yhteiseksi väännöksi hallitusneuvotteluihin seuraavaa kautta silmällä pitäen

sitten tietysti mukavana asiana on koulutuspäivärahan maksu ja ajatus siitä että jokainen innokkaana ryntää koulutukseen

olen kuvitellut että vanhemmuuteen kuuluu aina pyyteetön rakkaus ilman lainsäädäntöä tai edes keskustelua siitä

no on tietona että tämä työnhakijan omaehtoisen koulutuksen ehtojen lieventäminen ja paremmat etuudet kannustavat opiskelemaan sellaisiakin työnhakijoita jotka eivät muutoin opiskelemaan hakeutuisi ja voi olla niin että opiskelupaikkojen kysyntä lisääntyy

jos rakkaudesta ei tässä salissa saa puhua edes adoptio oikeudesta keskusteltaessa niin milloin sitten siitä saa puhua

missä ovat ne kuuluisat vakuudet ja missä on se kuuluisa valtiovarainministerin tiukka linja jolla asiasta on neuvoteltu

tärkeisiin asioihin on kiinnitetty huomiota valiokunnan mietinnössä ja ministeriö ja virasto on laitettu töihin asioiden edistämiseksi

kaapissa vissiin

mistä nämä opiskelupaikat otetaan tällä hetkellä kun täysin kouluttamattomia nuoria on meidän maassamme satapäin vailla opiskelupaikkaa

on täysi tosiasia että edelleenkään tässä maassa edellisiäkään monikanavaisia palveluiden järjestämistapoja ei ole saatu alueellisesti tasavertaisesti toteutettua

elikkä sitä läpinäkyvää yksiselitteistä ja helposti luettavaa lainsäädäntöä odotellessa veivaamme sitten tätä

raskaiden ajoneuvojen mittojen ja massojen korotusten suhteen liikennevirasto tekee yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa ja käy läpi mitkä ovat ne tärkeimmät reitit joilla on oltava mahdollista käyttää uusia korotettuja mittoja ja massoja

mitäpä jos espanja onkin seuraava jopa kymmenkertainen tasekupla kreikkaan verrattuna ja nyt avatessamme tien tälle rötösherrojen tukemiselle seuraava rahoitettu töröttää jo odottamassa vuoroaan putken päässä

rautatiesiltojen ennakoiva korjaus ja järjestelmällinen korjausten ohjelmointi on iso kysymys liikenteen turvallisuuden kannalta ja sitä ei voi liikaa korostaa

se tarkoittaa myös sitä että palveluntuottajat keskittyvät näille alueille ja ne ovat yleensä palkkauksen ja muun suhteen niin vetovoimaisia että ne vievät ne viimeisetkin tohtorit ja hoitajat niiltä alueilta joissa niitä eniten tarvittaisiin julkisen terveydenhuollon palveluksessa

virastolta on pyydetty selvitys mitä se tekee henkilöliikenteen täsmällisyyden eteen yleensä ja mitä se edellyttää myös kunnossapitotöiden järjestämisestä niin että ne haittaisivat mahdollisimman vähän liikennettä

voi hyvin kysyä miksei finanssiyhtiöiltä aleta periä riskiveroa valtiollisiin rahastoihin otettujen riskien suuruuden suhteessa

puhutaan että tavallaan tämä setelijärjestelmä toisi autuuden ja on helppo ja yksinkertainen mutta tosiasia on kuitenkin se että tämäkin järjestelmä tarvitsee resursseja toimiakseen

ei ole tehty euroopassa mitään poliittisia päätöksiä siihen suuntaan jolla suitsittaisiin tätä järjetöntä pääomalla pelaamista ja ihmisten rahastamista

ylipäätänsäkin on oltava jonkinlainen mekanismi sen setelijärjestelmän tarpeen arviointiin ja siihen kuka sitä seteliä saa käyttää ja kuka ei

on todellakin ihan aito huoli kentällä jossa ei näitä palveluntuottajia ole että tämän seteliratkaisun tarkoituksena onkin tukea palveluntuotannon lisääntymistä ja keskittymistä niillä alueilla joissa palveluntuotantoa on jo tänäkin päivänä ja ne viimeisetkin jyvät lähtevät pois sieltä missä on erittäin haasteellista

suomen on myös pystyttävä hyödyntämään tehokkaasti eu rahoitusta ja muun muassa ten t rahoituksen tiimoilta on vastikään järjestetty informaatiotilaisuus ja senkin työkärkeä rakennetaan uusiksi

ministeriö tulee keskustelemaan maa ja metsätalousministeriön kanssa siitä miten puun tuotannon kestävyyden turvaamiseen osoitettuja resursseja voidaan käyttää siten että edistetään raakapuu ja energiapuukuljetuksia ja varmistetaan että huonot tiet eivät ole esteenä puukaupan ja maatalouden toimivuudelle

on tärkeää että infra liikkuminen logistiikka nähdään palveluna ja kasvun kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin liitteenä ja lähteenä

tämän päivän turun sanomissa professori kai carstensen kritisoi vahvasti eun kreikalle viikonloppuna sorvaamaa tukipakettia

arvoisa puhemies

näen tärkeänä että valiokunta on kiinnittänyt erityistä huomiota pienituloisten ja vähävaraisten alueitten laajakaistahankkeiden toteutumiseen ja mahdollistamiseen

hänen mielestään eu maat antavat markkinoille vahvan signaalin siitä että vaikka kuinka riskeeraisi vaikka kuinka pelaisi niin euroalueelle sijoitettava raha tulee aina takaisin kansan maksettavana

budjettikäytäntöjen kehittämiseksi on jo pitkään käyty keskustelua siitä että siirryttäisiin kokonaisbudjetointiin eli investoinnista päätettäessä sille myönnettäisiin rakentamisen vaatima rahoitus kerralla ja määräraha olisi sitten viisivuotinen eli koko hankkeen rakentamisen aikainen ja hankkeen rakentaminen olisi näin ollen kustannustehokasta

valiokunnan mietinnössä todetaan että olemassa oleva tietojärjestelmä ei sovellu eri hätäkeskusten toimintojen varmistamiseen eikä mahdollista hätäkeskukselle häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa korvata toista hätäkeskusta

tavoite on ehkä ollut kuuliaisesti ja kiltisti auttaa kreikkaa ja kreikkalaisia mutta nyt autetaan investoijaa investointipankkeja pankkiireja

arvoisa herra puhemies

edellisellä viikolla käydyssä keskustelussa nostimme edustajakollega sirnön kanssa esille kansalaisten perusoikeudet ja niistä asioista sitten äänestää pätkäytettiin ja hävisimme

nyt signaali markkinoille on se että voitte luotottaa mitä tahansa euromaata ilman ongelmia ja saatte rahanne aina takaisin kuka sen sitten maksaakin carstensen varoittaa

kuten valtiovarainvaliokunta on mietinnössään todennut tämän kyberturvallisuuskeskuksen toiminnalla on hyvin keskeinen tehtävä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta

niin pankit eläkerahastot vakuutuslaitokset kuin yksityiset rahastosijoittajatkin ovat tahkonneet rahaa kreikassa vaikka riskeistä on varoitettu jo pitkään

jälkikäteen kun olen tätä asiaa selvitellyt ja tiedustellut niin tuli vähän semmoinen mielikuva että asia äänestettiin nurin sen takia että perustuslakivaliokunnassa on työsuma

meillä oli ennen tätä uudistusta käynnissä edellinen uudistus joka saatiin kutakuinkin loppusuoralle

markkinatalouden perusta on se että jokainen on vapaa valitsemaan mutta olkaa hyvä ja ottakaa huomioon myös seuraukset